pitääkin esittää kysymykset miten kävisi naisten ja lasten koulutuksen räjähtäisikö huumebisnes käsistä vielä pahemmin kuin nyt

ampuma aselain muuttamisen lähtökohtana on pidettävä aseturvallisuuden lisäämistä

ääriryhmien hallitsema epävakaa ja pinta alaltaan suuri maa on uhka myös kansainvälisen turvallisuuden kannalta eikä vähiten siksi että sen naapurimaa pakistan on ydinasevalta

merkittävimmät muutokset nykyiseen aselakiin nähden ovat käsiaseluvan ehtojen tiukentumisessa sekä kaikkien aseiden lupiin jatkossa vaadittavan soveltuvuustestin suorittamisessa

suomelta on pyydetty ja meiltä odotetaan lisäpanostuksia afganistaniin

tässä kohtaa on siis paikallaan vielä korostaa kuitenkin sitä että pääpaino on ensimmäistä aselupaa hakevissa henkilöissä heidän taustojensa ja sopivuutensa selvittämisessä

pyysin sen takia repliikin

lupaviranomaisella on tulevaisuudessa oikeus saada hakijasta lääketieteellinen arvio jos saatujen tietojen ja haastattelujen perusteella on syytä epäillä luvanhakijan henkilökohtaista sopivuutta ampuma aseen hallussapitoon

salon puheenvuoron jälkeen että nyt on mielestäni oleellista tässä kokonaisuudessa se että pohditaan kiihkottomasti millä tavalla tämä nyt tulee tässä aselain uudistuskokonaisuuden mukaan huomioon otettavaksi

riskien kasvaessa myös kansallinen vastustus ja kyseenalaistus luonnollisesti kasvavat

olemme väitelleet samasta asiasta täällä suomessakin

aivan lopuksi haluan muistuttaa että niille rauhanturvaajille jotka palvelevat maatamme henkensä uhalla afganistanissa on tärkeää että meidän ja kaikkien suomalaisten tuki heille on vankkumaton

on huomattava että nyt voimassa olevat aseluvat säilyvät eikä niiden haltijoilta vaadita käsiaseiden osalta todistusta aktiivisesta ampumaharrastuksesta

merkittävä muutos aiempaan on ampuma asekoulutusjärjestelmän luominen

uudistuksen tarkoituksena on luoda järjestelmä jossa ampumayhdistyksen jäsen voi hakeutua hyväksytyksi ampumakouluttajaksi

koulutus ampumakouluttajaksi olisi maksutonta ja heidät hyväksyisi henkilön kotipaikan poliisin erikseen tähän tehtävään määrätty henkilö

tähän on kohdistunut jonkin verran kritiikkiä ja ymmärrän kritiikin sen suhteen että tehtävän myötä vastuu kasvaa mutta samassa yhteydessä totean kuitenkin sen että annettava koulutus lisää aivan varmuudella kouluttajaksi hakeutuvien tietotaitoa ja samalla valmiuksia toimia yhdistyksissä näissä vastuullisissa tehtävissä

missään ei ole myöskään rajattu lukumäärää kuinka moni yhdistyksen jäsen voisi hakeutua kouluttajaksi ja näin ollen toivonkin että tehtävä ei muodostu ylivoimaiseksi millekään seuralle

uudistettu ampuma aselaki ei saa olla este sodan ajan reservin omaehtoisen osaamisen ylläpidolle kehittämiselle eikä muullekaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimintamuodolle

hallintovaliokunta pitää mietinnössään tärkeänä että reserviläisyhdistykset rinnastetaan toiminnallisesti ampumaseuroihin kuten nykyisinkin voimassa olevassa lainsäädännössä tehdään

kansalaisten kiinnostus vapaaehtoiseen maanpuolustukseen on yhteiskunnalle merkittävä voimavara ja onkin todettava että vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta säädettävän lain puitteissa reserviläisten on mahdollista saada ampuma asekoulutusta esimerkiksi maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toimintaan osallistumalla

olen tyytyväinen siihen ettei julkisuudessa käyty keskustelu puoliautomaattiaseiden täyskiellosta etene

ampuma aseisiin liittyvä ongelmakäyttäytyminen on yksi seuraus monista muista yhteiskuntaan liittyvistä ongelmista eikä ole realistista odottaa eikä vaatia sitä että ampuma aselainsäädännön keinoin voitaisiin poistaa näitä ongelmia

jääskeläinen vaati täällä ampuma aselain vaikutusta kaikkeen mahdolliseen se on kyllä aivan liikaa vaadittu tältä lainsäädännöltä

selvää on ettei esimerkiksi kauppakeskus sellon tai viimekesäisen porvoon tragedian tyyppisiin tapahtumiin joissa tekovälineenä on laiton ase voida aselainsäädännön keinoin vaikuttaa nimeksikään

vastuuntuntoisilla harrastajilla joita oman kokemukseni mukaan lähes kaikki ainakin suomessa ovat ei ole näkemykseni mukaan tulevaisuudessa merkittäviä ongelmia tulla toimeen uudistetun aselain kanssa

suomalaiset aseharrastajat metsästäjät ja vapaaehtoiseen maanpuolustukseen osallistuvat sekä ammattinsa puolesta aseiden kanssa tekemisissä olevat eivät ole uhka aseturvallisuudelle tai yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle

aivan vihonviimeiseksi lopuksi kiinnitän vielä huomiota siihen merkittävään seikkaan että tämän nyt käsittelyssä olevan aselain eduskuntakäsittelyssä kaikki annetut lausunnot joita ovat antaneet perustuslakivaliokunta puolustusvaliokunta maa ja metsätalousvaliokunta hallintovaliokunta on tehnyt mietinnön asiakokonaisuudesta ovat olleet perussuomalaisia lukuun ottamatta yksimielisiä eli kaikkien muiden puolueiden valiokuntien jäsenten joissakin useampienkin valiokuntien jäsenten hyväksymiä yhteisellä päätöksellä

on kuitenkin paikallaan tässäkin kohtaa vielä huomauttaa siitä että väestönsuojelu on osa pelastustoiminnan tehtäväkokonaisuutta

mikäli kokonaisuudessaan jossain vaiheessa maailman menoa sitten väestönsuojarakentamisesta luovuttaisiin niin silloin pitäisi kyllä pohtia sitten hyvin tarkkaan se millä tavoin pelastustoimelle aiheutuvat lisäkustannukset sitten katetaan

kähköselle hyvästä esittelypuheenvuorosta

elikkä jollain tavalla väestö on kuitenkin suojattava joko väestönsuoja rakentamalla tai jollain muulla keskeisellä tavalla ja pitää sitten kompensoida pelastustoimelle tavalla tai toisella tämä kokonaisuus

pidän edelleenkin ensiarvoisen tärkeänä että seuraavan turvallisuus ja puolustusselonteon yhteydessä tämä kokonaisuus arvioidaan

tuo esityksen tavoite jossa yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanossa havaittuja ongelmia on tarkoitus poistaa kyllä varmasti hyvin pitkälle pystytään tällä lakiesityksellä saavuttamaan

en pidä kokonaan luopumista missään tapauksessa sinä tapana jolla tämä asiakokonaisuus voitaisiin ratkaista

kiinnitän huomiota kuitenkin siihen että yleisin täytäntöönpanojen tämänhetkinen keskeytys johtuu nimenomaisesti päihteiden väärinkäytöstä ja siitä että henkilö joka yhdyskuntapalveluun on tuomittu on tavalla tai toisella päihteiden vaikutuksen alaisena

yhdyn täysin siihen mitä ministeri brax totesi turvallisuudesta turvallisuusnäkökohdista jotka nostavat niin valvovan henkilöstön kuin sitten näiden työpaikkojenkin henkilöstön turvallisuuskysymyksiä

kokonaisuus siitä että päihteiden valvontaa voidaan jatkossa puhallustestin ohella sylki veri ja virtsanäytteillä todentaa on mielestäni erittäin perusteltua myöskin

arvoisa puhemies

jatkan aiemmin käyttämääni puheenvuoroa ihan lyhyesti lähinnä erityisten turvallisuusvaatimusten osalta

kysymys tässä kokonaisuudessa on siis siitä että pelastusviranomainen voi määrätä esimerkiksi tämmöisen automaattisen sammutuslaitteiston asennettavaksi jos sitä on pidettävä välttämättömänä onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä ihmisten ja omaisuuden turvaamiseksi onnettomuuksien varalta

hallintovaliokunnassa katsoimme että tuo välttämättömyysperuste on arvioitava yleisesti hyväksyttävien objektiivisten kriteerien mukaisesti ja siitä velvoittavasta päätöksestä joka pelastusviranomaisten toimesta annetaan voidaan myös hakea muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään

arvoisa herra puhemies

päätin parantaa vallitsevaa oikeustilaa merkittävästi nostamalla lain tasolle ptr toimintaa eli poliisin tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoimialaa koskevat keskeiset normit

erityisen tärkeää on lainsäädännön yhdenmukainen ja johdonmukainen soveltaminen koko maassa ja tätä myöskin hallintovaliokunta korosti omassa mietinnössään

maailma tarvitsee aivan uuden tasoista päästöttömyyttä

samalla on kuitenkin huomioitava että kysymyksessä ei ole varsinainen toimivaltuuslaki vaan kutakin viranomaista koskevat toimiala normit sisältyvät asianomaisten viranomaisten omaan lainsäädäntöön edelleenkin

lainsäädännön ohella on tärkeää kiinnittää huomiota niihin keskeisiin periaatteisiin joiden pohjalta poliisi tulli ja rajavartiolaitos ovat jo pitkään erittäin tehokkaasti ja taloudellisesti tehneet hyvää yhteistyötä

oinonen on täysin oikeassa kuvatessaan kansalaisten suhtautumista väestönsuojarakentamiseen koska tiedän pitkään pelastusalan luottamustehtävissä toimineena että paljon kysymyksiä tulee nimenomaisesti niistä seikoista mitkä liittyvät väestönsuojiin lähimpiin väestönsuojiin niitten toimintavarmuuteen ja sen kaltaisiin kysymyksiin joten kyllä varmasti kansalaisia tämä asia monilla tavoin puhututtaa olkoonkin niin että mielestäni tässä nyt kuitenkin on tultu kompromissiratkaisuun jota on syytä kaikin osin kunnioittaa

olemme sitoutuneet taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan mikä tarkoittaa käytännössä sitä että meidän on vähennettävä hiilidioksidipäästöjämme reilulla kädellä ja kasvatettava huomattavasti uusiutuvien energianlähteiden osuutta energiankulutuksessamme

koska lähtökohta on juuri taloudellisuus ja tehokkuus on tarpeen kiinnittää huomiota erityisesti siihen etteivät kyseiset viranomaiset tee päällekkäisiä tehtäviä

toimivalta ja toimivaltuussäännöksen tulee mahdollistaa tarkoituksenmukainen ja tehokas yhteistyö

sitten vielä se että olemme toivoneet ja toivon edelleenkin että tulevassa turvallisuus ja puolustuspoliittisessa selonteossa tähän asiaan paneudutaan sitten tarkemmin

ilmastonmuutos ja omavaraisuus yhdessä merkitsevät sitä että nyt on järkevää pyrkiä korvaamaan öljyn maakaasun ja kivihiilen tuontia niin uusiutuvalla energialla kuin itse tuotetulla ydinvoimallakin

lopputuloksena kaikki osallistuneet tahot totesivat sen erittäin toimivaksi

arvoisa herra puhemies

nyt käsittelyssä oleva poliisin tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoimintaa koskeva laki selkeyttää ja täsmentää viranomaisten välistä yhteistyötä ja yhteistyömuotoja ja lisää merkittävästi yhteistyömahdollisuuksia

voimme tuoda ydinsähköä venäjältä voimme tuottaa energiaa jatkossakin ilmastoa saastuttavilla polttoaineilla vai tuotammeko energiaa kotimaisella täysin päästöttömällä ydinvoimalla

puhtaalla matematiikalla voidaan todeta että venäjän tuonnin ja fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi lisäydinvoiman rakentaminen on ainoa järkevä ratkaisu asiaan

teollisuutemme menestysalat kuten metsä ja metalliteollisuus valmistavat vientituotteita joiden tekemiseen kuluu valtavasti energiaa

me pystymme tuottamaan sähköä ja lämpöä päästöttömästi uusiutuvilla energianlähteillä ja ydinvoimalla huolehtien samalla siitä että tuotantoyksikkömme sijoittuvat kärkipäähän myös energiatehokkuudessaan

ihmisillä on ydinvoimasta kovin erilaisia käsityksiä ennakkoluuloja ja pelkoja

joillekin se on kuin kirosana

ensinnäkin se on nyt hyvä tehdä selväksi että väestön suojaamisen maksuvelvoitteet ovat kunnan pelastuslaitosten tehtävät siis kunnallinen toimija valtio ei toistaiseksi ole tässä keskeisessä roolissa

helsingissä pelastuslaitos on toiminut sillä tavoin että aivan varmuudella nämä eivät ole paperitiikereitä vaan väestönsuojat pystytään säädetyssä aikaikkunassa saamaan käyttöön

nyt päätettävän periaateluvan jälkeen alkaa toteutusvaihe jossa turvallisuusnäkökohdat ovat keskeisimmällä sijalla

tunteilun sijaan tulee kuitenkin keskittyä faktoihin

kaikkeen olemassa olevaan tietoon nojaten mielestäni oikea tie on puoltaa käsittelyssä olevia ydinvoimalupia

arvoisa puhemies

hieman jos nyt taas mennään tähän itse aloitteeseen haluaisin kiinnittää huomiota mielenkiintoiseen seikkaan kun luin tätä ihan ensimmäistä kappaletta perusteluosassa

itse olisin kiinnittänyt huomiota hieman siihen että kun nyt paljon fokusoidaan sinne menemiseen ja siellä selviytymiseen niin mitä sitten kun tullaan takaisin

me tiedämme että on niin sanottu debriefing tilaisuus täällä mutta sen jälkeen tulija on siviiliterveydenhuollon piirissä

ihan kommenttina totean vaan että väheksymättä yhtään tätä tuottavuusohjelmaa hallintovaliokunnassa ja yleisestikään ottaen tässä ptr laissa tarkoituksena ei ole osiltakaan ollut nyt käsitellä tätä kokonaisuutta

tämä laki pitää siis sisällään yhteistoiminnan tehostamisesta toimijoiden ydintehtävien ja erityisosaamisen kautta tulevan kokonaisuuden ja niiden asioiden esille nostamisen ja selkeyttämisen

toinen kokonaisuus mikä tässä on tietysti tulee sitten tuosta alueellisesta ajatusmallista

molemmilla viranomaisilla on tiettyjä tehtäviä joita ne tekevät mutta esimerkiksi rajavaltiolaitos tällä hetkellä lukuun ottamatta helsinki vantaan lentokenttää toimii käytännössä tuolla itäisellä ja kaakkoisella raja alueella